valiokunta toteaa että vastuutyöntekijän tehtävä on erittäin tärkeä esimerkiksi muistisairaan henkilön turvallisuuden tunteen kannalta

toisekseen eläkkeensaajan asumistukea on kohtuullistettu siitä mistä alun perin lähdettiin

arvoisa puhemies

mutta puhummeko me samoista ihmisistä silloin kun me esimerkiksi keskustalaiset ja sosialidemokraatit puhumme niistä ihmisistä jotka kaikkein vähäosaisimpia ovat

arvoisa rouva puhemies

sosiaalipalvelujen myöntämisestä

kiitokset edeltäjälleni ministeri huoviselle siitä että päivystysasetus aikaansaatiin

oma johtopäätökseni on ollut ja tietysti se voi olla väärä että kun me puhumme niistä kaikkein vähäosaisimmista niin ainakin keskustalla ja sosialidemokraateilla on omat kohderyhmänsä

kolmikantaa ei ole olemassa jos yksi kolmikannan kulma sanoutuu asiasta irti

kunnan on tehtävä päätös kiireellisten sosiaalipalvelujen myöntämisestä kirjallisen tai suullisen hakemuksen perusteella viipymättä siten ettei iäkkään henkilön oikeus välttämättömään huolenpitoon vaarannu

kun keskustalainen puhuu siitä kuka on kaikkein pienituloisin hän puhuu kansaneläkkeistä hän puhuu pienimmistä päivärahoista hän puhuu universaalista sosiaaliturvasta kun samanaikaisesti sosialidemokraatti puhuu eläkkeensaajien hoitotuesta tai asumistuesta

arvoisa herra puhemies

muutos koskisi myös kansaneläkkeitä takuueläkettä ja muita sellaisia etuuksia joita tarkistetaan kansaneläkeindeksin perusteella tai jotka ovat muuten sidottuja kansaneläkkeen määrään

päivystysasetuksen ensisijainen tarkoitus ja tavoitehan on se että turvataan niissä tilanteissa joissa tarvitaan nopeasti äkillisesti vaativaa hoitoa tässä tapauksessa hoitoa että se on saatavilla

mielenkiintoista

sanoutumalla irti sovituista asioista voidaan todeta että syylliset ovat sitten jossakin muualla

arvoisa herra puhemies

muista kuin kiireellisistä sosiaalipalveluista päätös on tehtävä ilman aiheetonta viivytystä jolloin useimmiten on mahdollista selvittää palveluntarve ja tehdä palvelusuunnitelma päätöksenteon tueksi

tällaisia muita etuuksia ovat muun muassa vammaisetuudet rintamalisät työttömyysturvalain mukainen peruspäiväraha työmarkkinatuki ja lapsikorotus sekä toimeentulotuki

eilen viimeksi olen saanut sähköpostiviestin jossa kysytään miten kansanedustaja aikoo ratkaista sen että vantaalla pääsee lääkäriin kolmen kuukauden päästä

ja kuten päivystysasetuksen toimeenpano on osoittanut se toimeenpano tapahtuu eri puolilla suomea hieman eri tavalla johtuen siitä että etäisyydetkin ovat erilaisia

toisekseen täällä ed

jos päätöksenteossa joudutaan erityisen painavista syistä poikkeamaan palvelusuunnitelmasta poikkeaminen on perusteltava päätöksessä

esityksen mukainen korotus koskisi myös kansaneläkeindeksiin sidottuja etuuksien määräytymisperusteita kuten asumistukien omavastuiden ja lääkekorvausten vuotuisen omavastuun rajaa

valiokunta korostaa myös tässä yhteydessä huolellisesti tehdyn palvelusuunnitelman merkitystä henkilön tarvitsemien palvelujen kokonaisuuden ja oman näkemyksen huomioon ottamisen kannalta

arvoisa puhemies

keskustan malli on arjen realismin malli jossa lähdetään siitä että palvelut ovat se ykkösasia

me olemme tilanteessa jossa yhtenä osana koko sote uudistusta joudumme miettimään ja pohtimaan aidosti sen minkä verran meillä on osaamista niihin tehtäviin joita meidän sosiaali ja terveydenhuollossa on

esitykseen sisältyy myös ehdotus toimeentulotuesta annetun lain muuttamisesta jonka mukaisesti toimeentulotuen perusosan määrän korottamisella turvataan se että toimeentulotuen perusosan taso nousee pysyvän lainsäädännön määräämän tasokorotuksen mukaisesti

keskustan malli on yhdessä tekemisen malli

toinen asia

valiokunta pitää tämänkin vuoksi tärkeänä että palvelut lähtökohtaisesti myönnetään asiakkaan kanssa yhteistyössä tehdyn palvelutarpeiden selvittämisen ja palvelusuunnitelman mukaisina

siitä tässä on kysymys

tästä laista maksuperusteisista lisäeläkejärjestelyistä eläkesäätiöissä ja eläkekassoissa te maalasitte niin mustan kuvan että tuolla logiikalla jolla te tätä omaa vastalausettanne perustelitte toivoisin että tuossa vastalauseessa lukisi myös se että kun nykyisin henkivakuutusyhtiöt saavat tarjota tällaisia lisäeläkkeitä tämä laki poistettaisiin tai se peruttaisiin

se on aidon kuuntelemisen malli jossa huomioidaan paikalliset olosuhteet niin ilomantsissa kuin siellä vantaan hakunilassa jossa niitä lääkäripalveluja ei valitettavasti ole saatavissa kuin kolmen kuukauden päästä

aivan käsittämätöntä

toisekseen omaishoidon tuen kriteerit eivät yhtenäisty sillä että laaditaan joitakin uusia selvityksiä

ehdotettu indeksitarkistuksia koskeva muutos on tarkoitettu pysyväksi eikä sitä kompensoitaisi muutosta seuraavissa työeläke ja kansaneläkeindeksien tarkistuksissa

kuntien voimavaroista

miksi päivystysasetus ja miksi synnytyksistä on pitänyt edes tehdä kansalais aloite

miten tämä jatkovalmistelu sitten menee

käytännössä te ette ole pystyneet tekemään tähän tiedonantoon mitään muuta uutta hallitusohjelmatekstien lisäksi kuin aiheuttaneet lisää hämmennystä aikatauluttamalla ja toisekseen aiheuttaneet hämmennystä sillä että on lukuisa joukko kysymyksiä

kansaneläkeindeksistä annettua lakia ehdotetaan muutettavaksi pysyvästi siten että kansaneläkeindeksin laskemisessa käytettyä jakajaa muutetaan vastaamaan ehdotettua muutosta

kun on kyse esityksestä jolla on tarkoitus hillitä vanhustenhuollon kustannusten kasvua erityisesti hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseen sekä palvelurakenteen muutokseen tähtäävillä toimilla valiokunnan näkemyksen mukaan lainmuutosten kustannusarviointi on kuitenkin vaikeaa

tämä tulee teitä vielä vastaan monta kertaa

ymmärrän erittäin hyvin sen että on huoli palveluista mutta en malta olla toteamatta ensimmäisen puheenvuoron käyttäjän noin kolmatta lausetta jossa edustaja totesi säilyttää synnytyssairaalat

itse todella toivon edelleenkin että tällaisista leikkureista päästäisiin eroon koska jos yritetäänkään hakea läpinäkyvyyttä lisää ja ymmärrettävyyttä lisää että tavan ihmiset tietäisivät mistä tässä sosiaaliturvassa on kysymys niin tämän kaltaisista maksuista pitää päästä eroon

säilyttää synnytyssairaalat on tärkeä asia mutta kyllä vielä tärkeämpää on lapsen ja äidin turvallisuus niissä tilanteissa

päivystysasetus ja tämä synnytyksiäkin koskeva kohta kyseisestä päivystysasetuksesta antaa mahdollisuuden poikkeuksiin mutta tämä ei tarkoita sitä että olisi piikki auki vaan tämä tarkoittaa sitä että paikalliset alueelliset olosuhteet otetaan huomioon

ottaen lisäksi huomioon taloudellinen tilanne ja kuntien rahoitusasemaan vaikuttavat valtionosuuksien leikkaukset on uudistuksen kustannusvaikutuksia kunnille seurattava

valiokunta toteaa mietinnössään tästä tiivistetysti esittelemästäni lakiehdotuksesta seuraavasti

suunnitelmassa tulee arvioida ikääntyneelle väestölle tarjolla olevien palvelujen riittävyyttä ja laatua sekä palvelujen tarpeeseen vaikuttavia tekijöitä

valiokunta pitää kaikkein huonoimmassa taloudellisessa asemassa olevien kannalta myönteisenä että toimeentulotuessa indeksikorotuksen leikkaus kompensoituu perusosaan tehtävällä korotuksella

muutoin valiokunta ei pidä asianmukaisena sellaista kehitystä että syyperusteisten etuuksien lisänä joudutaan enenevästi käyttämään toimeentulotukea

ja sosiaali ja terveysvaliokunta esittää tänne täysistunnolle että edellä esitetyn perusteella lakiehdotukset hyväksytään muuttamattomina

asiantuntemuksella tarkoitetaan perustelujen mukaan erityisesti hyvinvoinnin ja terveyden edistämistä gerontologisen hoito ja sosiaalityön geriatrian turvallisen lääkehoidon ravitsemuksen monialaisen kuntoutuksen sekä suun terveydenhuollon asiantuntemusta

kuten sanoin valiokunnan mietintöön on liitetty kolme vastalausetta jotka puhujalistan mukaisesti esiteltäneen seuraavissa puheenvuoroissa

perustuslakivaliokunnan lausunnossa esitetyistä syistä valiokunta ehdottaa tähän liittyvää asetuksenantovaltuuden poistamista ja vaadittavien asiantuntemuksen osa alueiden mainitsemista suoraan laissa

perustuslakivaliokunta totesi lausunnossaan että valtioneuvoston asetuksella on tarkoitus säätää asioista kuntia sitovasti minkä verran henkilöstöä toimintayksikössä on oltava iäkästä henkilöä kohden ja mitkä kelpoisuusvaatimukset henkilöstön tulee täyttää

jos on kyse arvoisa hallitus huhusta joka ei pidä paikkaansa niin eikö huhuilta ole yleensä tapana katkaista siivet niin pian kuin mahdollista ettei tarvitsisi tehdä välikysymystä tällaisesta asiasta pienten lasten kotihoidon tuen mahdollisesta leikkauksesta

valtuutusta pidettiin myös perusoikeusliitännäisyytensä vuoksi ongelmallisen avoimena

arvoisa hallitus te jatkatte tätä linjaanne te ette vastaa ennen kehysriihtänne kaksi päivää ennen kehysriihtä mitä te olette tekemässä

aikana jolloin puhutaan normien purkamisesta ja säännösten keventämisestä meillä on käsittelyssä laki joka on tyyppiesimerkki siitä että kun terve järki ei toimi tarvitaan laki jossa määritellään miten sen terveen järjen pitäisi toimia

guzenina richardsonille toteaisin että tässä on nyt pikkuisen vakavammasta asiasta kyse kuin siitä että täällä huvikseen laskeskeltaisiin joitakin vaikutuksia

tässä on kysymys siitä että ollaan poistamassa työnantajien kansaneläkevakuutusmaksua ja ollaan tilanteessa joka ensiksikin on luvattu ja jossa toisekseen keskusta edellyttää että rahoituksesta tehdään päätökset pysyvällä kestävällä tavalla jatkossa

arvoisa rouva puhemies

meillä on tähän asti ollut yhteinen näkemys siitä että ihmisten pompottaminen sosiaali ja terveyspalvelujen viidakossa saadaan vähenemään

arvoisa herra puhemies

varsinkin niissä tilanteissa joissa eläkepäätös on kielteinen pitäisi olla itsestään selvää ilman että säädetään laki että voimassa olevaa lakia pitää noudattaa pitäisi olla itsestään selvä asia että perustelut ovat sellaiset että esimerkiksi muutoksenhaku on niitten perustelujen pohjalta mahdollista

tästä valiokunta esittää lausumaa

anneli kiljunen piti ennen ed

sairausvakuutuksen sairaanhoitomaksulla rahoitetaan kansaneläkelaitoksen maksamia lääke matka tutkimus ja hoitokustannusten sekä lääkärin ja hammaslääkärinpalkkioiden korvauksia samoin kuin kuntoutuspalveluiden kustannuksia

meillä on myös tähän asti ollut laaja yksituumaisuus siitä että suomeen ollaan rakentamassa suomen mallia maailmassa ensimmäisenä sosiaali ja terveydenhuolto yhteen

mutta tässä meillä nyt laki on ja tämä on tosiaan valiokunnan yksimielisesti hyväksymä ja aivan niin kuin täällä useat edustajat ovat todenneet tämä vie asioita eteenpäin

sairaanhoitomaksun maksuprosenttia tarkistetaan vuosittain siten että sairaanhoitomaksun tuotoilla ja valtion rahoitusosuudella voidaan kattaa sairaanhoitovakuutuksen kulut

mutta sitten kun täällä edustaja tolppanen joka nyt ehti jo salista pois lähteä totesi että tämä esitys ei millään lailla paranna ihmisten oikeusturvaa uskallan kyllä sanoa että edustaja tolppanen sanoi nyt kyllä aavistuksen verran väärän todistuksen

meillä on ollut laaja yhteinen näkemys siitäkin että yksikään kunta ei jatkossa yksin ole vastuussa siitä mitä tehdään

sen jälkeen ne

vanhusneuvostoa koskevalla säännöksellä pyritään vahvistamaan kunnan asukkaiden osallistumis ja vaikuttamismahdollisuuksia elinolojaan koskevien päätösten valmisteluun ja palveluiden kehittämiseen

ja tälle viimeiselle lauseelle se laaja yksituumaisuus on viime talvelta jolloin silloinen hallituksen esitys kaatui eduskunnan perustuslakivaliokunnassa ja perustuslakivaliokunta totesi

käyttöajaksi avaamatta enemmälti sitä mitä valiokunnassa keskusteltiin totean vain lyhyesti että suullisella käsittelyllä voi olla perustelunsa

jatkossa yhdenvertaisuuden turvaamisen tässä maassa sote palvelujen osalta on oltava sillä tavalla järjestettyä ettei yksikään kunta yksin ole siitä vastuussa

iäkkään henkilön itsemääräämisoikeuden ja ihmisarvon kunnioittaminen kuuluu lakiehdotuksen keskeisiin lähtökohtiin minkä lisäksi siitä säädetään muun muassa asiakaslaissa ja potilaslaissa

mutta kun näissä tapauksissa puhutaan hyvin usein ihmisistä joitten oma kyky olla oman asiansa hoitajana on heikentynyt niin kysynpä vain että puhumallako ne eläkepäätökset pitäisi sitten loppuviimeksi tehdä

perustuslakivaliokunta kiinnitti lausunnossaan huomiota siihen ettei tällä hetkellä kuitenkaan ole perustuslain edellyttämää lainsäädäntöä joka oikeuttaisi vanhuksen itsemääräämisoikeuteen puuttumiseen

meillä on palvelulupaus suomalaisille siitä että hyvinvointiyhteiskunnan peruspilarit sosiaali ja terveyspalvelut ovat niitä tarvittaessa saatavilla

valiokunta kuitenkin hyväksyy tästä huolimatta hallituksen esityksessä olevan korkeamman korotuksen koska sen avulla voidaan varautua tuleviin maksupaineisiin

tämä on asia joka varmasti pohdituttaa ja jota pitää viedä eteenpäinkin mutta itse en kyllä lähtökohtaisesti kannata suullisen menettelyn käyttöönottoa kyllä oikeusturvan pitää löytyä asiaperustein ja paperilla

käytännön hoito tilanteissa henkilökunta joutuu kuitenkin turvautumaan toimenpiteisiin joihin heillä ei ole lainsäädännön antamaa valtuutusta

tässä laissa on kaksi osaa

se on jatkossakin se palvelulupaus jonka tämä hallitus antaa ja se on se palvelulupaus jonka me olemme yhdessä antaneet silloin kun perustuslakia on säädetty

toinen liittyy työnantajien kansaneläkemaksun määrittämiseen ja tämä määrittäminen liittyy että

sosiaali ja terveysvaliokunta pitää perustuslakivaliokunnan tavoin tärkeänä että valtioneuvoston piirissä meneillään oleva säädösvalmistelu johtaa ripeästi tarvittaviin lainsäädännön uudistuksiin

kansaneläkemaksun väliaikaisella korotuksella on rahoitettu kahta alueellista määräaikaista kokeilua jossa yksityiset työnantajat valtion liikelaitokset ja kuntien ja seurakuntien työnantajat on laissa säädetyin edellytyksin vapautettu työnantajan sosiaaliturvamaksusta

hallituksen esitys sisältää useita uudistuksia joiden toteutuminen esityksessä tarkoitetulla tavalla edellyttää taloudellisia ja henkilöstövoimavaroja joita ei ole mahdollista arvioida kattavasti etukäteen

rauhalan puheenvuoroon liittyen haluan todeta että valiokunnalla oli käytettävissään se asetusluonnos jonka tämän lainsäädännön perusteella valtioneuvosto asetuksena antaa

kaiken tämän keskellä mitä matkan varrella on tapahtunut meillä on alueita jotka ovat etulinjassa henkilöstö mukana ollen rakentaneet palveluketjuja rakentaneet niitä peruspilareita joilla alueella on päästy eteenpäin

valiokunta esittää tähän liittyen lausumaa jossa hallituksen tulee seurata ja arvioida lain tavoitteiden toteutumista ja vaikutusta erityisesti ikääntyneen väestön hyvinvointiin terveyteen ja toimintakykyyn ja sosiaali ja terveyspalvelujen saatavuuteen sekä kunnille aiheutuviin kustannuksiin

ihan omana mielipiteenäni totean että kun tuo asetusluonnos pitää sisällään lääkelistoja niin kyllä se on sellaista työtä joka ei ole eikä sen pidä olla eduskunnan tehtävä

valiokunta piti sairausvakuutuksen rahoitusuudistuksesta antamassaan mietinnössä vakuutusperiaatteen kannalta ongelmallisena sitä että tämän tyyppisiä tilapäisiä ja vuodeksi kerrallaan säädettyjä lakeja tehdään

kyllä tämän tyyppisissä toimeenpanoon liittyvissä asioissa kun eduskunta luo lainsäädännöllä raamit pitää kyetä luottamaan siihen että valtioneuvosto asetuksensa kautta asiaa hoitaa

arvoisa herra puhemies

tähän mietintöön liittyy kaksi vastalausetta

toinen kommentti liittyy tähän seurantaan

lopuksi täältä puhujakorokkeelta kiitokset valiokunnalle tämän lain hyvästä käsittelystä kovan paineen alla

tämä työ on lähdössä liikkeelle

haluan aikaisempiinkin puheenvuoroihin liittyen kiinnittää huomiota siihen että se hetki jolloin seuranta päästään aloittamaan on noin vuosi siitä kun tämä laki on tullut voimaan

ja sitten milloin alueet päätetään

valiokunta oli mietinnön osalta yksimielinen

muutamassa viikossa meille oli tila tälle lain käsittelylle ja valmistelulle niin raivattu että me teimme sen mihin meidän voimamme riittävät

näin puheenjohtajan roolissa kiitos kaikille valiokunnan jäsenille siitä työstä jonka me yhdessä viimeisen neljän viikon aikana teimme tämän erittäin merkittävän lain toteutumisen edistämiseksi

täällä on tehty ja tullaan tekemään esitys neljästä pienestä korjauksesta jotka parantavat tätä esitystä

toisinpäin

heille on luvattu että tämä laki tulee voimaan ja sen jälkeen tätä valmistelutyötä jatketaan ja valiokunta on tähän asiaan erityisesti huomionkin kiinnittänyt

arvoisa puhemies

ei siihen mitään selvitystä tarvita